sitten siirrymme ryhmäpuheenvuoroihin ja ensimmäisenä kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenvuoro

viime viikolla julkistettu valtiovarainministeriön laskelma julkisen talouden tilasta sisälsi viestin joka jokaisen vastuullisen poliitikon on otettava huomioon

meidän tehtävämme on kuitenkin löytää ne kaikkein tehokkaimmat ja vaikuttavimmat keinot joilla pidämme huolta suomalaisten työpaikoista ja siitä että taantuman vaikutukset ovat mahdollisimman lyhytaikaisia ja että taantuman painolasti jakautuu mahdollisimman tasaisesti

euroalue tulee siis jatkossakin kohtaamaan ulkoisia haasteita joista on selvittävä sekä keskinäisellä että maailmanlaajuisella yhteistyöllä

arvoisa puhemies

työelämän kehittämisessä tarvitaan vahvaa yhteistyötä

ilman oikein ajoitettuja ja vaikuttavia toimia suomi on joutumassa velkakierteeseen jonka päässä odottaa hyvinvoinnin rapautuminen

hallituksen ohjelmassa linjataankin että työelämän laatua pohtineen ahtelan työryhmän esityksiä toteutetaan ja eläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja valmistellaan kolmikantaisesti

mutta euromailla ja itse asiassa koko euroopan unionilla on myöskin merkittäviä sisäisiä ongelmia

tällaiseen kehitykseen ei pidä eikä tarvitse mennä mikäli onnistumme luomaan uutta kasvua ja työpaikkoja sekä tekemään tarvittavat rakenneuudistukset

työmarkkinaosapuolten saavuttama sopu sosiaaliturvan uudistamisesta oli erinomainen juuri taakanjaon tasaamisen ja toisaalta julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden näkökulmasta

väestön ikääntyminen julkisen talouden epätasapaino ja monien eu maiden valtava velkaantuminen eivät lupaa hyvää tulevaisuutta varten

asian käsittely keski

työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä valmistellaan myös esityksiä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta sekä perhevapaajärjestelmän kehittämisestä

pöydällepanoa varten esitellään päivöristuksen kolmas asia puhemiesneuvosto ero tätä mietitä pannaan pöydälle ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen

vastausta tulee valtiovarainministeri urpilaisen suunnasta

tähän teemaan kohdistuu erittäin paljon puheenvuoropyyntöjä ja viivähdämme tämän teeman ympärillä hieman pidempään

talouksista on tehtävä vahvempia jotta vakaus ja vauraus säilyvät ja kaikki eu jäsenmaat voivat tarjota kansalaisilleen hyvän elämän edellytyksiä

kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis ratkaisemaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin haasteita eikä lannistu niitten edessä

on myös syytä olla todella tyytyväinen sata komitean esityksiin joilla tullaan parantamaan muun muassa pieneläkeläisten sekä lapsiperheitten asemaa

heillä ei nimittäin ole sitä elämänkokemusta jonka varassa elämän hallinnan voi jollakin tavalla säilyttää pahoistakin vastoinkäymisistä huolimatta

saman voitane menetellä päivän yksi neljä viiva kuusi asioitten osalta nante e

tämän eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista tämä täysistunto päätti että keskeytetään

järjestäytynyt toimiva ja turvallinen yhteiskunta sekä väestön terveys koulutustaso ja yhtenäisyys ovat niitä valttikortteja joista on pidettävä huolta

siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaansa menettelytapaa hyväksyttäneen

kokoomuksen ohjenuora on se että me täällä suomessa pidämme oman taloutemme kunnossa niin että olemme valmiita kohtaamaan mitkä tahansa haasteet

on epäreilua että vanhemmuuden kustannukset ovat keskittyneet naisille naisten työnantajille ja naisvaltaisille aloille

kaikkien talouden synkkien näkymien keskellä meidän on kuitenkin kyettävä katsomaan hieman kauemmaksi tulevaisuuteen

kokoomus pitää tärkeänä että lisätalousarviossa panostetaan aivan erityisesti nuorten työllisyyteen ja työttömiksi jääneitten nuorten tukemiseen

siten suomi selviää jatkossakin

meidän mielestämme sukupuolten tasa arvoa tulee edistää ja vanhempia tulee auttaa ja tukea heidän vastuunkannossaan koko yhteiskunnan voimin

pelkät korjaavat toimenpiteet nimittäin eivät ole riittäviä

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytään että samoin menetellään päivystyksen kahdeksan asian osalta eduskunnan seuraava täysistunnon tiistaina kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista tämän mukaisena

kannattaa panna merkille että tässä lisätalousarviossa on useita täsmätoimia jotka kohdistuvat erilaisissa elämäntilanteissa oleviin nuoriin

no niin tehdäänpäs välitilinpäätöstä

voidaan sanoa että uuden kasvun siemenet on kylvettävä nyt

hallitus korostaa että toimiva yhteisen sopimisen järjestelmä on kilpailuetu

siinä missä yksi nuori hyötyy työllistämissetelistä ja pystyy sillä tavoin hankkimaan itselleen työpaikan toiselle nuorelle on tärkeää päästä kouluttautumaan esimerkiksi ammatti startin tai oppisopimuksen avulla

sen jälkeen siirrytään puhujalistaan

nyt on siis osattava tehdä ratkaisuja joilla luomme pohjaa ja mahdollisuuksia taloutemme elpymiselle ja hyvinvointimme säilymiselle sekä sen vahvistamiselle

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä että tässä yhteisessä työssä onnistutaan ja antaa täyden tukensa valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten yhteistyölle

kaikille nuorille ei nimittäin ole itsestäänselvää millaisia mahdollisuuksia työllistymiseen opiskeluun tai esimerkiksi jopa yrittäjäuralle ryhtymiseen on olemassa

arvoisa puhemies

eduskunnan päätöksentekoon ja toimintakykyyn kohdistuu nyt varmaankin tavanomaista suurempia odotuksia

sama uhkasi tapahtua uudelleen kun kreikan holtiton taloudenpito ajoi sen umpikujaan jonka päässä itse asiassa häämötti valtion konkurssi

kun panostetaan erilaisiin tukitoimiin on tärkeätä että nuoret aivan oikeasti saavat tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja ammatti ihmiset käyvät vaihtoehtoja läpi nuorten kanssa

jatkossa palvelut on asetettava keskiöön

tätä ei voitu sallia sillä kokonaisen valtion ajautuminen velkajärjestelyyn olisi kaikella todennäköisyydellä johtanut uuteen lamaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella tässä salissa olemme joutuneet aika ajoin vaikeitten tilanteitten eteen ja yhteistä noille vaikeille tilanteille ja ongelmille on ollut se että ne tavalla tai toisella ovat kiertyneet kansainväliseen finanssikriisiin ja sen seurausten ympärille

talousarvioehdotus ja tämä täydentävä esitys ovat todella erittäin elvyttäviä

nyt jos koskaan kaikkien vastuullisten poliittisten toimijoiden on huolehdittava tuloksellisen yhteistyön ilmapiirin säilymisestä

se käy ilmi komission kyseisestä asiasta tekemästä yhteenvedosta johonka valtiovarainministeri katainen täällä jo viittasi

vielä edustaja kanerva

elinkeinorakenteet vaihtelevat eri alueilla ja tukea on pystyttävä suuntamaan niin että paikallisia hyväksi havaittuja keinoja voidaan hyödyntää

tavoitteena tulee olla että siitä kehitetään työkalu jonka avulla valtio ja kunnat yhdessä voivat luoda ennustettavuutta ja vakautta sekä hillitä julkisten menojen kasvua

siksi kreikalle ja muutamaa kuukautta myöhemmin myös irlannille tehtiin laina ja takausjärjestelyitä jotka pitivät niiden pään pinnan yläpuolella

olkaa hyvä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

päätökset eivät olleet helppoja eivätkä mieluisia mutta ne oli kerta kaikkiaan tehtävä suomen ja suomalaisten edun turvaamiseksi

arvoisa puhemies

urpilaisen tiukka kritiikki niitä kohtaan koska minun ymmärtääkseni sosialidemokraatteja varsin lähellä olevilta tahoilta on aivan viime aikoinakin ylistetty näitten veronalennusten ajoitusta volyymia ja kohdentumista

kevään aikana eduskunnan käsittelyyn tulee talouden elvyttämiseen tähtäävien esityksien lisäksi lukuisia muita laajakantoisia ja merkittäviä asiakokonaisuuksia

irlannin lainoitusohjelmaa ja suomen osallistumista lainojen takaamiseen

hallitus onkin päättänyt ohjelmassaan kasvuyrittäjyyden edellytysten tukemisesta

esimerkki alueellisten tarpeitten ymmärtämisestä on tähän lisätalousarvioesitykseen sisältyvä telakkateollisuuden tuki

näistä mainittakoon muun muassa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa eu politiikkaa sekä ilmasto ja energiapolitiikkaa linjaavat selonteot

kiitoksia puheenjohtaja soini

mikroyritysten kyvyssä synnyttää uusia työpaikkoja on selkeitä haasteita

suomalaisten on voitava luottaa siihen että päätöksenteon päämääränä on aina ja ennen kaikkea suomalaisten hyvinvointi ja suomalaisten työpaikkojen turvaaminen

mutta kriisien hoitamiseen tarkoitettu vakausjärjestelmä ei tietenkään yksin riitä

lisäksi lähiajan istuntosuunnitelmasta löytyy useita kokoluokaltaan pienempiä mutta merkitykseltään silti erittäin tärkeitä lakihankkeita

lapintie kritisoi käsittääkseni näitten veronalennusten kohdentumista niin kannattaa huomata että ne todella kohdentuvat kaikkiin tuloluokkiin

tähän pulmaan on syytä harkita toimivia ratkaisuja sekä yritysten kasvuhalukkuuden edistämisen että myönteisen työllisyyskehityksen kannalta

nimenomaan tästä lähtökohdasta on tarkasteltava myöskin irlannin rahoittamista

suomi ei todellakaan ole takaamassa irlannin lainoja siksi että haluaisimme osoittaa tukea asiansa huonosti hoitaneelle maalle

nyt on aika tunnistaa kasvun tulpat poistaa niitä ja rakentaa etenkin pienille yrityksille mahdollisuuksia kasvuun

arvoisa herra puhemies

tämä irlannin lainapyyntö ja rahoitusohjelma on perusteltu siksi että vakaus euroalueella on pystyttävä säilyttämään

sen tavoitteena on kehittää nykyistä yliopistojärjestelmäämme kohti yliopistojen suurempaa itsenäisyyttä niin hallinnon kuin taloudenkin suhteen

meille on itsestäänselvää että esimerkiksi eläkejärjestelmien ja rahoitussektorin valvonnan on oltava varmalla ja vakaalla pohjalla

arhinmäen nimiehdotuksen johdosta haluaisin todeta sen että kansallisella kokoomuksella ei ole vuosien saatossa ollut tarve muuttaa nimeään päinvastoin kuin teidän johtamallanne liikkeellä

hyvää yrittäjyyttä tuetaan myös harmaan talouden kitkemisellä

telakkateollisuus voi olla yksi tulevaisuuden avainala pohjoisten merireittien liikennöinnin vilkastuessa

valitettavasti asianlaita ei ole näin kaikkialla euroopan maissa

samalla yliopistojen rakenteita kehitetään minkä myötä maahamme syntyy uusi aalto yliopisto turun uusi yliopistokonsortio sekä itä suomen yliopisto joensuun ja kuopion yliopistojen yhdistyessä

jos irlantia ei lainoitettaisi sillä olisi laajat ja ennakoimattomat vaikutukset niin maailmanlaajuiseen euroopan kuin suomenkin talouden kehitykseen

harmaa talous on mittasuhteiltaan miljardiluokan ongelma

suomella on kaikki edellytykset olla alan arktisena ja ympäristöosaajana mukana luomassa uudenlaisia ratkaisuja pohjoiseen merenkulkuun

siksi tarvitsemme koordinointia ja yhteisiä tavoitteita joiden avulla pyritään kohti vakaampia aikoja siten etteivät yksittäisten jäsenmaiden ongelmat aiheuta hankaluuksia muille

kuoppa kyllä te nyt annoitte väärän todistuksen siitä että hallitus ei olisi voimakkaasti reagoinut nimenomaan nuorisotyöttömyyden asettamiin haasteisiin

arvoisa puhemies

eussa tehdään parhaillaan pitkäjänteistä työtä sellaisen järjestelmän kehittämiseksi jolla euroopan talous saadaan vakaammaksi ja iskukykyisemmäksi kuin ennen

tässä työssä tarvitaan paitsi valtiovaltaa myös työntekijöiden ja työnantajien vastuullisuutta

toimia joita me täällä eduskunnassa teemme mitataan paitsi kansantalouden tunnusluvuilla myös ihmisten jokapäiväisessä arjessa

arhinmäki haluan erityisesti teille korostaa sitä että tämä ei merkitse sitä että brysselistä saneltaisiin meille mitä pitää tehdä ei todellakaan tarkoita sitä

tässä lisäbudjetissa on olemassa toimenpiteitä

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä että julkista taloutta vakautetaan ja vahvistetaan ja valmistaudutaan kestävyysvajeen umpeenkuromiseen

arhinmäki ette kai te nyt vakavissanne voi olla sitä mieltä että hallitus ei tämän kuluvan vuoden aikana ole erittäin voimakkaasti helpottanut kuntien talousahdinkoa

siksi nuorisotyöllisyyteen painottuvaa lisätalousarviota pohtiessamme erityisen tärkeää on se palaute joka tulee suoraan nuorilta

päätösvaltaa ei jäsenmailta viedä eu tasolle vaan jokainen maa valitsee itse ne keinot millä se pyrkii kilpailukykyään ja taloutensa kantokykyä kasvattamaan

arvoisa puhemies

kuten jo aikaisemmin totesin kansainvälinen talouskriisi on vaikuttanut vientiin ja siksi meidän on huolehdittava ettei kotimainen kysyntä yhtäaikaisesti sakkaa

monasti on esitetty kysymys miksi meidän suomalaisten on oltava mukana hoitamassa muiden maiden virheitä tai jopa suoranaisia huijauksia taloudenpidossa

nyt tuo elvytysvara on käytetty ja jos vastaavanlainen romahdus tulisi emme pystyisi samanlaiseen pakettiin ja tällä olisi vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen

monet nuoret osa heistä entisiä oppilaitani ovat tulleet keskustelemaan omasta tilanteestaan ja kritiikin rakentavan kritiikin lisäksi on tullut myöskin kiitosta jo nyt tehdyistä toimista